värderade talman

under det senaste decenniet har stora saker hänt i energipolitiken globalt och till stor del har energipolitiken och klimatpolitiken kopplats ihop

sähkön ylenmääräinen tuotanto pienentää motivaatiota sähkönkäytön tehostamiseen ja energiansäästöön panostamiseen

sellaista kehitystä jopa tuetaan

viimeisen vuoden aikana sähkönkulutusta koskevia ennusteita on tarkistettu ylöspäin ehkä jopa siksi että voitaisiin paremmin perustella päätöstä myöntää useita ydinvoimalupia

ydinvoima edustaa vanhanaikaista tekniikkaa ja radioaktiiviselle jätteelle ei ole keksitty turvallista käsittelytapaa

suomi kuuluu pohjoismaiden viiteryhmään ja olen ministeri hautalan kanssa samaa mieltä siitä että suomen tulee pitää kiinni kansainvälisistä lupauksista ja kehitysyhteistyömäärärahoista

kysyisin myös ministeri tuomiojalta joka on täällä paikalla hienoa että pääsitte osallistumaan tähän budjettikeskusteluun

sekä ulkoasiainvaliokunnan ympäristövaliokunnan että pohjoismaiden neuvoston jäsenenä minulla on melko hyvä yleiskuva suomen ja naapurimaidemme sekä lähialueen välisestä yhteistyöstä

monin tavoin kehitys on viime vuosina ollut myönteistä ja kiinnostuksesta yhteistyön lisäämiseen pohjolassa on keskusteltu paljon viime aikoina

poistamalla rajaesteet pohjoismaiden asukkaiden elämä helpottuu ja samanaikaisesti voidaan sekä säästää rahaa että vahvistaa pohjolan kilpailukykyä

jos pohjoismaiden hallitukset päättäisivät julkisille hankinnoille asetettavista yhteisistä kestävistä kriteereistä niin koko ympäristötekniikan sektori ottaisi suuren harppauksen eteenpäin ja tämän tuloksena syntyisi uusia työpaikkoja ja innovaatioita

ulkoministeriön roolina on ennen kaikkea koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä ja rakentaa toimivia yhteyksiä pohjoismaiden välille rajaesteiden poistamiseksi ja työn järjestelmällisen etenemisen varmistamiseksi

men fortfarande finns det lite pengar kvar för miljösamarbete med ryssland och för den nordliga dimensionens miljöpartnerskap vilket är en mycket viktig sak

ympäristövaliokunta tutustui joitakin viikkoja sitten sosnovyi borin ydinvoimaloihin

kaksi uutta reaktoria on rakenteilla ja neljä vanhaa ydinreaktoria tullaan todennäköisesti pitämään toiminnassa vielä monia vuosia tosin vanhin reaktori on tällä hetkellä otettu pois käytöstä vakavien ongelmien vuoksi

joidenkin vuosien kuluttua automaattinen säteilymittausasematekniikka joka antaa säteilyturvakeskukselle reaaliaikaista tietoa sosnovyi borin ydinvoimaloiden radioaktiivisesta säteilystä pitää uusia

on tärkeää että suomi korostaa reaaliaikaisesti suoraan sosnovyi borin ja helsingin välillä toimivan mittaus ja varoitusjärjestelmän tarpeellisuutta ja jatkamista

hajakuormitus tulee todennäköisesti muodostumaan ennätyssuureksi ja päästöjä tulee kaikilta tulvivilta maa alueilta ei pelkästään pelloilta

golf radat kaupunkipuutarhat istutukset tiet ja metsät tulvivat juuri tällä hetkellä ja ravinteet ja kaikenlaiset muut kemikaalit ja öljyt kulkeutuvat vesistöihin

tämän vuoksi haluaisin kuulla millaisia strategioita ympäristöministeriöllä ja ympäristöministerillä on tämän ei toivottavan kehityksen torjumiseksi

konferenssin onnistumiseen vaikuttaa muun muassa se millä poliittisella tasolla kokoukseen osallistutaan ja tietenkin se kuinka sitova päätöslauselma saadaan aikaan

tärkeätä on tietenkin myös se mitä tapahtuu kokouksen jälkeen siis miten maat toteuttavat yhteisesti sovittuja tavoitteita

kysynkin sen vuoksi ministereiltä

millä tavalla suomi valmistautuu tähän konferenssiin ja tulevatko molemmat ministerit osallistumaan tähän

värderade talman

moni on ilmoittanut asettuvansa kannattamaan ydinvoiman lisärakentamista siksi että energiantuotanto on suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta olennainen kysymys

vaikka hallitus perustelee ydinvoiman lisärakentamista sähkön omavaraisuuden parantamisella ja tuontiriippuvuuden poistamisella ei hallitus kuitenkaan ole kiistänyt sitä että sähkön tuonti venäjältä joka tapauksessa tulee jatkumaan niin kauan kuin hintataso on pienempi luoteis venäjän sähkömarkkinoilla kuin pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

huolestuttavaa on että ydinvoimaan liittyvät ratkaisemattomat riskit eivät millään tavalla ole vaikuttaneet hallituksen ja eduskunnan talousvaliokunnan ratkaisuun

tosiasia että fennovoiman ydinjätteille ei ole loppusijoituspaikkaa ei ole tässä vaiheessa vaikuttanut hallituksen päätökseen

periaatepäätöksessä todetaan vain että rakentamislupaa ei voida myöntää ennen kuin fennovoima on esittänyt työ ja elinkeinoministeriölle joko sopimuksen ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa tai loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman

ympäristövaliokunta on lausunnossaan todennut että olisi ollut toivottavaa että ydinpolttoaineen loppusijoitustapa olisi suunniteltu sitovasti jo periaatepäätöshakemusvaiheessa

hallituksen laskelmat tulevasta energiantarpeesta ovat kiistanalaisia

sähkönkulutusarvioita on nostettu olettamalla että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ajettaisiin alas mikä käytännössä on erittäin epärealistista

vttn tilaama raportti toteaa että manner euroopan sähkön markkinahinta tullee olemaan korkeampi kuin chpn tuotantokustannukset joten sähkön vienti kasvaisi eikä chpllä tuotetun sähkön määrä vähenisi

fru talman

möjligheten att samarbeta med de övriga nordiska ambassaderna i större grad än hittills bör fortsättningsvis utvecklas vidare även om samarbetet inte hittills inneburit stora inbesparingar

valtiovarainvaliokunta korostaa mietinnössään lähialueyhteistyön merkitystä ja toteaa aivan oikein että määrärahat vähenevät jyrkästi

ympäristöongelmat lähialueillamme eivät ole menettäneet merkitystään

pietarin jätevedenpuhdistus on parantunut huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana mutta rannikolla on edelleen kaupunkeja joilla ei ole tehokasta vedenpuhdistusta ja nykyaikaista jätevesiverkostoa

aktiivisen yhteistyön kautta voi myös ongelmajätekysymys saada osakseen suurempaa huomiota mikä on välttämätöntä

aivan lähialueillamme on maailman suurin radioaktiivisen jätteen kertymä usein hyvin puutteellisella tavalla säilytettynä

meillä ei ole varaa keskeyttää yhteistyötä tällä alalla sillä säteilyturvallisuusriskien vähentäminen lähialueillamme on mitä suurimmassa määrin suomen edun mukaista

toinen parlamentaarikkojen esiin nostama asia on energiatehokkuuden parantaminen sekä energiatehokkaan tekniikan kehittäminen ja käyttöön ottaminen maissamme

samalla tavoin kuin nykyään on luonnollista puhua yhteistyöstä energiantuotannossa yhteistyön energiatehokkuuden parantamiseksi tulee myös olla yhtä luonnollista

samalla meillä on suuri potentiaali vahvistaa kilpailukykyä alueellamme ottamalla käyttöön kustannustehokkaita ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja

fonden har administrerats av nib och nefco och stötts av finland och sverige hittills

samalla haluan todeta että on hyvin tärkeää jatkaa pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden tukemista

turvallisuusnäkökulmasta suomen tulee myös jatkossa seurata aktiivisesti lähialueidemme ydinvoimaloiden turvallisuustilannetta erityisesti sosnovyi borissa jossa jo kaksi ydinreaktoria on ajettu osittain tai kokonaan alas ydinvoimaloiden grafiittisydämissä olevien vakavien vaurioiden vuoksi

on erittäin tärkeää että suomen ja venäjän viranomaisten välinen tietojenvaihto toimii jatkossakin hyvin ja vielä ehkä paremmin kuin tähän asti